siihen tarvitaan erilaisia välineitä ja yksi tällainen väline on tämä ervv ja sen vuoksi sen perustamista on kannattaminen

viime eduskuntavaalit olivat hyvin epäreilut koska muutama liikemies järjesti itselleen sopivan hallituspohjan ja heille sopivat ministerit

sen lisäksi että näitä välineitä perustetaan mahdollistetaan niitten toiminta niin kyllä vielä sitten kansallisista syistä kaikki huomio myös siihen että suomi menestyisi mahdollisimman hyvin vaatimuksissaan saada vakuuksia niille takauksille mitä olemme antaneet

tämän vuoksi kun hallitus on umpikujassa ja niin kuin tämä keskustelukin on näyttänyt täällä on eipäsjuupas ja suma todella on juntturassa eikö olisi ihan asialliselta pohjalta kun näinkin merkittävä ministerinvaihdos tulee myöskin mitattava uudelleen miltä pohjalta ja minkälaisen vaalituloksen pohjalta lamatalkoisiin lähdetään

me olemme syyhyttä saunassa emme voi syytellä edellistä hallitusta emmekä oikeastaan mitään emmekä ketään me olemme yhteisvastuullisesti talkoissa ja tilanne on vakava

ihmiset äänestivät viimeksi nimittäin korkeasuhdanteessa sen mukaista hallituspohjaa ja tämä ei suosisi välttämättä sdptä

me emme ainakaan nyt ole missään gallup aallon harjalla

hallitus on naamioinut henkilöstön irtisanomisohjelman komeasti tuottavuusohjelmaksi ja juustohöylämäisesti hallitus edellyttää irtisanomisia niin tullilta kuin verohallinnoltakin

täällä usein puhutaan kunnallisen itsehallinnon tärkeydestä ja meidän perustuslakimmekin lähtee siitä näkökulmasta

nyt me olemme sellaisen päätöksen äärellä että eduskunnan päätöksellä todennäköisesti äänestämällä tullaan puuttumaan kunnalliseen itsehallintoon sillä tavalla jota en voi kannattaa eli kunnat pakotetaan korottamaan veroja on siihen sitten kunnallistalouden kannalta asianomaisessa kunnassa tarvetta tai ei ja tunnetuin seurauksin että se osuu pienituloisiin köyhiin ihmisiin kaikkein rankimmin

vain muutama päivä sitten valtiovarainvaliokunnan verojaostossa kysyimme verohallinnon edustajilta miten valvotaan veroparatiisisijoituksia

kysyn teiltä arvoisa valtiovarainministeri te kun olette asiallinen ja tolkun mies voitteko tunnustaa että hallitus on umpikujassa ja tästä syystä eduskuntavaaleja tulisi aientaa jotta päästäisiin normaaliin elämään

on entistä todennäköisempää että on täysin turvallista spekuloida veroparatiiseilla koska valtion verohallinnolla ei ole resursseja valvoa

tällä hetkellä kun on ennätyksellisen alhaiset korot valtionvelan korot ovat samaa suuruusluokkaa kuin liikenneministeriön koko budjetti missä on siis tiet rautatiet satamat lentokentät kaikki niin me vaikeroimme täällä liikenneongelmista ja ilman mitään vastinetta me maksamme kiltisti saman summan valtionvelan korkoina ennätyksellisen matalan korkotason aikana

jotenkin olisi ollut ymmärrettävää ja loogista että kiinteistöverotuksessa ylärajoja olisi korotettu

nyt pitäisi hankkia uudet valtuudet ja olkoon että vaikka sama pohja jatkaisi niin päivitettäisiin nämä valtuudet koska nyt menetämme jälleen vuoden kun mikään ei suju eikä luista

pääministeri kehui että on tehty ekologinen verouudistus

se olisi antanut mahdollisuuksia niille kunnille joilla on kiinteistöveron osalta korotushalua ja tarpeita

siinä on ristiriita

elämme velaksi sukellamme työttömyyteen

onko oikeudenmukaista että suurituloiset ihmiset jotka elävät pääomatuloillaan voivat pidättäytyä täysin kuntaveron maksamiselta

jokainen maa maksaa ne viulut ja sen vuoksi minä kannan huolta myöskin siitä että en niin valtavasti paukuttelisi henkseleitä että suomen asema on suhteellisesti ottaen hyvä

eikö juuri tässä ajassa pitäisi kohdistaa määrärahoja kansalaisten akuuttiin hätään

se olisi antanut niille liikkumavaraa mutta tätä logiikkaa hallitus ei ole halunnut esittää eivätkä eduskunnassakaan sitten hallituspuolueet halunneet siihen suuntaan tätä muuttaa

absoluuttisesti ottaen se ei ole kovin hyvä

kuka tai mikä meitä uhkaa täällä sotilaallisella puolella

henkilökohtaisesti olen tässä suhdannetilanteessa ollut sitä mieltä että ei ole aihetta puuttua näihin kiinteistöveron rajoihin ei sen paremmin ala kuin ylärajaankaan

sitten tämä rakenteisiin puuttuminen

hallitus on itse todistanut niin kuin täällä on kehuttu miten hyvin rakennusalalla on huolehdittu työllisyydestä ja elvytetty

se on menoelvytystä sitä me olemme kannattaneet mutta veroelvytyksestä täällä ei ole kukaan puhunut sen työllisyysvaikutuksista kun ne ovat ihan olemattomat

veron korotus olisi pitänyt tehdä suhdannepoliittisesti parempana aikana ja laajemman verouudistuksen yhteydessä

tässä tavallaan hallitus on omilla toimenpiteillään osoittanut sen nurjuuden

tällaisen suuremman verouudistuksen yhteydessä kiinteistöveroa olisi voitu kehittää sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan ja ekologisesti kannustavampaan suuntaan ihan niin kuin täällä tänään on jo todettukin

herra puhemies

kuten me nyt olemme voineet havaita korkeasuhdanteen aikana kohtalaisen hyvin toimiva menokehysajattelu ei toimi matalasuhdanteessa kovinkaan hyvin ja talouslaman aikana jonka silmässä me nyt elämme se ei toimi lainkaan

herra puhemies

veroelvytys on myöskin osoittautunut tehottomaksi

luvuista voidaan vähän kiistellä mutta jokainen meistä on havainnut että niin onnellisessa asemassa kuin valtiontalous oli vuosi sitten ja edelleenkin on monessa mielessä vielä pelivaraa ja elvytysvaraa niin veroelvytys on ollut tehoton tapa elvyttää

ymmärrän hyvin kuntapäättäjien tuskaa ja kuntatalouden ongelmia

tämä ei ole kunnallisvaltuutetuillekaan kovin mieluisa veromuoto kun se on siellä kunnallisen itsehallinnon toimivallassa käyttää maksimaalisesti

ne olisivat ihan marginaalissa

kyllä ed

kyllä ne taseet ovat yleensä työnantajapuolella paljon paljon vahvemmat kuin työntekijäliittojen puolella

esimerkiksi remonttiavustus rakennusten peruskorjausavustukset ovat olleet yksi tällainen erinomaisen hyvä ja nopeasti elvyttävä keino

minä pidän laitonta lakkoa äärimmäisen äärimmäisenä tapauksena ja niin kuin sanoin edellisessä puheenvuorossani en yllytä milloinkaan ihmisiä lakkoon vaan yllytän aina neuvottelemaan ja sopimaan

myöskin eräät elinkeinoelämän poistojärjestelmät jotka ovat määräaikaisia ne ovat juuri niitä joita tavoitellaan ja jotka toimivat hyvin

herra puhemies

en ole terveydenhuoltoalan asiantuntija mutta tästä kielikuvasta että letkut poikki sanoisin että käsittääkseni silloin lopputulos on aika dramaattinen

mutta se siitä

ensinnäkin tämä portugali paketti johon viittasitte

tarvitaan siis menoelvytystä ja samaan hengenvetoon kun sanoo sanan menoelvytys on tietysti tunnustettava että esittämällä lisää menoja on myös esitettävä lisää tuloja millä tavalla menot katetaan

sitten vakuuksien osalta

se sana ei vilahtanutkaan viime vaalikaudella ainoassakaan hallituspuolueen puheenvuorossa

paljon jää kysymyksiä auki ja myöskin se kysymys oliko tämä liian keskeneräinen paketti vielä liian paljon on avoimia asioita

meidän vaihtoehtobudjetissamme joka tullaan lähipäivinä julkaisemaan on myös menonlisäykset esitetty katettavaksi

olen ymmärtänyt näistä puheenvuoroista mitä täällä on käytetty ne ovat olleet vakavia että ne kaikki ovat tähdänneet yhteiseen hyvään suomen kansan parhaaksi suomen hyväksi

hallitus on hakenut ratkaisuja puuttuviin tuloihin vain velanotosta ja kiitos sen että suomen valtion tase on niin vahva lainaa on saatavina korkokanta on alhainen velkaa voidaan nyt ottaa vielä niin tänä kuin ensi vuonnakin mutta kyllä se on velipuoli maksettaessa eteen se tulee

arvoisa rouva puhemies

pienenä osoituksena siitä että ei pidä lannistua vaikka salissa ei kuulijoita juuri olisikaan sain seuraavan sisältöisen tekstiviestin

me emme kovin paljon kostu siitä että katselemme peruutuspeileihin ja haemme sieltä syyllisiä

suomella on puhtaat jauhot pussissaan

saarinen lyhensitte puheenvuoroanne kun salissa ja lehtereillä oli vain yksi kuulija

kuntien tehtävistä

myönnän senkin että tilanne on ollut runsas vuosi sitten toisenlainen kuin se on tänään mutta vuosi sitten asiasta äänestettiin

tämä teidän paperinne sisälsi neljä uutta tehtävää

jotenkin on ollut ristiriitaista että vaikka tämä lama on ollut jo päällä varsin pitkään ja se nähtiin jo varsin varhain että se meitä kohtaa hyvin ankarasti niin on kuitenkin verotusta kevennetty monin tavoin

tämä ei ole kovin hyvä alku sille että näitä tehtäviä karsittaisiin

olisiko silloin aivan niin kuin edustaja pekkarinen täällä puntaroi pitänyt peli viheltää poikki ilmoittaa markkinavoimille että tämä ei käy kukin vastatkoon sitten kansallisesti pankkiensa tilasta

näin huomaamme että ihmiset seuraavat vaikka salissa ei niin kovaa hälinää ja hulinaa olekaan ja se on tietysti hyvä asia että eduskunnan toimintaa seurataan

tämä kehysajattelu johtaa tähän kun menot on lyöty kiinni että koukataan sitten kun tulopuolesta ei tarvitse välittää mitään veropolitiikalla rapautetaan veropohjaa ja tällä tavalla kierretään kehystä

sehän on rataosuus jossa ei ole juurikaan liikennettä

tuntuu niin tuskalliselta kun tarve on yhtäällä ja rahat menevät toisaalle kun hankohyvinkää rataosuus on puolestaan sellainen että siellä on liikennettä mutta siellä eivät olosuhteet ole kunnossa

rahalla on pelattu on oltu ahneita on mokailtu ties vaikka mitä

saadaan lainaa korot ovat alhaalla on helppo rahoittaa tällaisella ikään kuin vapaalla pudotuksella että lainaa ja velkaa otetaan reippaasti

nyt on siis hätä kädessä

nyt etsitään pehmeätä laskua ostamalla aikaa aika on todella rahaa ollut nyt näinä aikoina siitä on maksettu hirvittävää hintaa ja mietitään samanaikaisesti sitä miten tarkoitus pyhittää keinot

samaan aikaan kuitenkin palveluiden tarve voimakkaasti kasvaa ja väestön ikääntyminen näkyy myös kuntien verotulopohjassa jonka ei ennusteta niin vahvasti kasvavan koska meillä tulee olemaan työvoimaa entistä vähemmän

me esitämme ihan luonnollisia tulonlisäyksiä

me olemme myös vaatineet harmaan talouden torjuntaan lisäresursseja

me olemme vaatimassa että esimerkiksi tullin osalta pitää tuottavuusohjelmasta eli henkilöstön vähennysohjelmasta luopua jotta tulli voi kerätä ne sadat miljoonat tullimaksuina ja tulleina mitä meille on tarjolla

olen kriittinen sen suhteen että eun perussopimusta ja eurojärjestelmän sääntöjä ilmiselvästi juridisella kikkailulla ikään kuin vähän kierretään ollaan aika lailla harmaalla alueella

olisiko se voinut odottaa että olisi tehty akuutimmat hommat ensin

koska ihan yhtä ruosteisia ovat ne kiskot jotka siellä uusiin vaihdettiin vaihdetaan ne vuotta kahta myöhemmin tai aikaisemmin koska eihän siitä liikenne juuri kärsi kun ei siellä sitä ole ollutkaan

kreikankin osalta on jo otettu niitä askeleita jotka liittyvät velkajärjestelyihin

toivottavasti sinne nyt tulee liikennettä ettei jossain vaiheessa taas vaihdeta kiskoja sen tähden että ne ovat käyttämättöminä ruostuneet puhki

tähän varainhankintaan tulojen maksimointiin yhtenä tällaisena ihan jo oikeudenmukaisuuskysymyksenäkin herra puhemies ihan lopuksi miten nämä hyvinvointivaltion palvelut rahoitetaan kuka ne maksaa

minun kristallipalloni sanoo että ennen kristusta ikka selviydy ja miten suu sitten pannaan kun se joudutaan toteamaan

tiedän että tässä liikennekulttuuri on muuttunut siellä ovat muun muassa puukuljetukset siirtyneet rekka autoihin mikä ei ollut toivottava kehityssuunta kun toivottiin että ne olisivat siirtyneet rautateille

nyt taakkaa on siirtynyt suoraan sanottuna suomalaiselle keskiluokalle erittäin vahvasti

toiveet ovat sen varassa että se auttaisi koetetaan minimoida vaurioita

rikkaat pystyvät nykyverojärjestelmillä ja niissä olevilla porsaanreiillä huolehtimaan siitä että heidän veroasteensa on lähes olematon jotkut pystyvät täysin nollaamaan verotuksensa

mutta olen toiveikas tämän hankohyvinkää rataosan sähköistämisen osalta jo siinäkin mielessä että ensimmäisen kerran joitakin viikkoja sitten ministeri vehviläinen on vastannut tekemääni kirjalliseen kysymykseen että tämän rataosuuden sähköistäminen on perusteltua ja tarpeellista

me emme ole itse tätä soppaa keittäneet mutta me olemme siinä prosessissa väistämättä mukana ja parin prosentin mandaatilla tässä eu kimpassa mukana olevasta suomesta jota on pidetty mallioppilaana hyvin lyhyessä ajassa kiitos esimerkiksi tiukkojen vakuusvaatimusten on tullut eurohäirikkö kun vaadimme niitä vakuuksia niille sitoumuksille mitä on annettu

jotta jollakin tavalla nämä nykyiset vapaamatkustajat saadaan näihin talkoisiin pääomaa voidaan verottaa

tämä on ensimmäinen kerta kun ikään kuin keltainen liikennevalo palaa tähän asti on tullut vain torjuvia ja tyrmääviä kannanottoja

tämä on kyllä hallituksenkin kammareissa alettu huomata ja noteerata ja tämän vuoksi tästä näinkin paljon haluan puhua että tämä olisi seuraavan liikennepoliittisen selonteon paalupaikalla koska tämä on niin kannattava ja tärkeä hanke paitsi hangon ja läntisen uudenmaan myös koko suomen kannalta

elinkeinoelämän firmojen verotusta en ole kiristämässä sen sijaan pääomaveroa on varaa kiristää aivan niin kuin meidän hyvässä lakialoitteessamme on esitettykin